olin itse viime kaudella neljä vuotta kirjaston hallituksessa ja se on mielenkiintoinen paikka ja tekee arvokasta ja tärkeää työtä ja kyllä täytyy yhtyä näihin kiitoksiin siitä että kirjasto on remontin keskellä sijais ja väliaikaistiloissa työtä tehnyt hyvin

ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturi ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä vapunpäivänä äitienpäivänä isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä

jakob söderman totesi keväällä kun tätä käsiteltiin että presidentin tehtävä on tietynlainen liberon paikka eli tärkeimmän pelaajan paikka

täytyy alkuun todeta että tässä puoluerahoituksessa mutta myös sille sukua olevassa vaalirahoituksessa on kyllä viimeisinä vuosina otettu erittäin myönteisiä askeleita oikeaan suuntaan avoimuuden suuntaan ja tänään meillä on käsittelyssä valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksesta viime vuoden osalta

näin ollen totesimme hyvin yksituumaisesti että tämä esitys on hyvä ja kannatettava ja sitä yksimielisesti päätimme eteenpäin viedä

arvoisa puhemies

valitettavasti meillä on sellaista rakennemuutosta suomessa että enää näiltä aloilta joilta nyt työt ovat loppuneet ei välttämättä vastaavalle osaamiselle työtä löydy ja toisaalta silloin vaihtoehdot ovat ne että työtä pitää etsiä muualta ja silloin tarvitaan kyllä myös muuta kuin pelkkä tuo arvokas työkokemus vaikka se olisi vuosikymmentenkin mittainen

minun mielestäni ei yhtään saa väheksyä sitä että ne ihmiset joiden rannoille joiden omakotitalojen pihoille ja kesämökkien pihoille näitä tuulimyllyjä nyt suunnitellaan ovat siitä näreissään

ja sillä olisi jo aidosti merkitystä siihen että autokantamme lähtisi aidosti uusiutumaan ja autoista tulisi ekologisempia autoista tulisi turvallisempia

tämä keskustelu on tänään enemmän kuin ajankohtainen ja tarpeellinen ennen muuta siitä tulokulmasta että meillä on oikeus saada apua ja voida sitä myös vastaanottaa pahimmalla hetkellä

hieman hymyillen viime itsenäisyyspäivän vastaanotolla katselin että kovin moni näistäkin talousvaliokunnan jäsenistä oli kyllä kampauksen saanut kohdalleen

eli jos joukkue pelaa hyvin ei ole mitään tekemistä jos joukkue on vaikeuksissa voi pelastaa joukkueensa ja joskus voi tehdä kulmasta maalin

asiantuntijakuulemisen aikana toki nousi esille edelleen kehittämistarpeita asumisoikeusasumisen muodossa

asuntotarjonnan merkittävä lisääminen onkin olennainen tekijä hintojen kohtuullistamisessa kaikessa asumisessa

tietysti kirjaston henkilötyövuosia on vähennetty lähes neljänneksellä viiden vuoden aikana niin kuin edellä todettiin ja todettava on myös se että nämä vähennykset ovat tapahtuneet jo ennen kuin muualla eduskunnassa eli kyllä eduskunnan kirjasto on ollut aika kovan säästämisen kohteena

se kuvaa varsin hyvin sitä

jos olen oikein ymmärtänyt tätä on käsitelty lukuisia kertoja eduskuntaryhmien puheenjohtajien toimesta

haluaisin nyt kysyä ministeriltä miten te tulette suhtautumaan tähän ymmärrettävään huoleen vai tullaanko jyräämään tuulimyllyt joka luodolle niin sanotun yleisen edun nimissä

eli presidentillä on tulevaisuudessakin suomessa riittävästi valtaa riittävästi nimitysvaltaa hänellä on vaikutusvaltaa puolustusvoimain ylipäällikkyys ja lisäksi sitten aina oikeus todeta että nyt tulee sutta eduskunnasta en laita nimeäni alle eli viimeinen mahdollisuus myös lainsäädännössä todeta että mennään väärään suuntaan

mutta minä tarkoitin sitä että tänä päivänä aika usein mennään kunnissa sen helpoimman tien kautta ja tyydytään siihen hintaan määräävänä tekijänä ja hankitaan vain hinnan perusteella tuo palvelu kun voitaisiin miettiä paljon muitakin hankintaperusteita joissa voitaisiin tukea sitä että oman kunnan oman alueen paikalliset tekijät voisivat olla mukana niissä

kun ne tarkasti ne jää oliko tarkastin oliko yksikään kampaamo hakenut lain vaatimaa poikkeuslupaa kampaamonsa aukioloon itsenäisyyspäivänä niin yhtään hakemusta ei ollut eli kansanedustajat itse pakottivat nämä toimimaan lainvastaisesti ihan vain noin yhtenä pienenä osana tätä asiaa eli avilta ei ollut yhtään poikkeuslupaa haettu itsenäisyyspäivän aukiololle parturi ja kampaamoliikkeiden toimesta

asumisoikeuslainsäädännön toimivuuttahan on viime vuosina jo parannettu aiemmilla päätöksillä tavoitteena saada asumisoikeus asumismuotona entistä toimivammaksi ja kilpailukykyisemmäksi ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paremmiksi sekä asumiskustannukset pysymään kohtuullisina

rakentamisen ja asumisen kohtuuhintaisuutta tavoiteltaessa onkin tärkeintä puuttua nimenomaan rakentamisen kustannuksiin myös merkittävästi kustannuksia nostaviin erilaisiin kaava ja rakentamismääräyksiin ja päästä näin asuntojen tarjonnan merkittävään lisäämiseen

noin yleisesti voi todeta että on arvioitu että puoluerahoituksen pelisäännöt ja valvonta toimivat kohtuullisen hyvin

on tehty erilaisia juhlavuosiesityksiä ja kannanottoja mutta siitä huolimatta vuosi toisensa jälkeen ensin leikataan ja sen jälkeen ollaan laupiaita ja korotetaan se tuolle vaaditulle tasolle

arvoisa puhemies

itse toivon että meillä käydään laaja ja perusteellinen keskustelu näistä eun omista turvatakuista käytetään niistä nyt vaikkapa sitä nimeä ja niiden tulkinnasta

leasingjärjestelmässä on uhkia jotka voivat osaltaan olla uhkaamassa myös suomalaista autokauppaa ja monta muuta jotka eusta tulevat ja näitä pitää tarkasti seurata

johtopäätöksissään tarkastusvirasto toteaa että pääsääntöisesti yhteisöjen kirjanpito oli hoidettu asianmukaisesti

minä kyllä toivoisin että tässä tämä hallitus ja tulevat hallitukset kantaisivat nyt sen vastuun mikä meillä näistä vanhoista miehistä ja vanhoista naisista sotaveteraaneista ja leskistä on eikä enää lähdettäisi tällaiseen minun mielestäni teatteriin

olen tyytyväinen siihen että hallitus on nyt kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi tehnyt myös mal sopimukset eli maankäytön asumisen ja liikenteen sopimukset kasvukäytäville helsinkihämeenlinnatampere turku sekä lahti ja näin olemme ottamassa hyötykäyttöön tuota maata joka on edullisempaa kuin täällä pääkaupunkiseudulla

itse pidän hyvänä sitä että me sallimme tulevaisuudessa myös suorat kansalaisaloitteet ja ennen muuta niin että tuo allekirjoitus voidaan tehdä myös sähköisesti

tällaiselle meidän kaltaiselle sotilasliittoon kuulumattomalle maalle on nimittäin ensiarvoisen tärkeää niiden turvatakuiden mahdollisimman lavea tulkinta

näitä ovat muun muassa erittelytapaan ajantasaisuuteen laatuun sekä käteisvarojen tilittämiseen kiinnitetyt huomiot taikka epäkohdat

nyt totesimme että järjestelmää tulee jatkossakin edelleen kehittää ottaen huomioon sen erityispiirteet ja erityisesti tavoite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien toteutumisen varmistamiseksi ja tämä nousi ympäristövaliokunnan asiantuntijakuulemisessa lukuisia kertoja esille

tiedän sen että hankintalaki ei tietysti salli sitä että voisimme lähteä suosimaan vain oman kunnan taikka oman alueen yrityksiä mutta hankintalaki antaa siihen mahdollisuuksia muiden kriteerien kautta

ehkä paperiversiossa se on aika kovakin urakka

se ei tee meistä kansanedustajista yhtään parempia ihmisiä että me heidän täällä käynnin jälkeen korotamme itse leikkaamamme summat takaisin tuolle tasolle

tarkastusvirasto myös ehdottaa että puolueyhdistysten merkittävä rahoituslähde luottamushenkilömaksut voitaisiin esittää tilinpäätöksen yhteydessä ja tämä on varsin perusteltua

arvoisa puhemies

vuosi vuodelta enemmän kauppa ja palvelusektori tulevat vastaamaan kasvavassa määrin maamme työllisyydestä

tässä esityksessä mitä nyt olemme käsittelemässä tavoitteena on lisätä vuokra asuntotuotantoa pääkaupunkiseudulle erityisesti

toki meidän asiantuntijakuulemisessamme tuli hyvin vahvasti esille myös se että eri toimijoiden keskuudessa jotka asumisoikeusasumista järjestävät on hyvin erilaisia toimintatapoja

annan kuitenkin lopuksi kiitosta ministeri risikolle siitä että nyt tämä tieto ongelma korjataan ja veteraanit tulevat jatkossa saamaan tietoa heille kuuluvista ja heille oikeutetuista palveluista

tässähän on erilaisia joustavia keinoja käytössä näyttötutkinnosta oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen koulutukseen ja niin poispäin ja niin pitääkin olla

jan vapaavuoren asuntoministerikaudella käytetty välimalli toimi myös työllisyysnäkökulmasta hyvin lisätessään asuntorakentamista

ympäristövaliokunta joka asiaa käsitteli toteaa että kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on pulaa kohtuuhintaisista vuokra asunnoista

toisissa paikoissa toisilla alueilla suomessa tämä toimii erittäin hyvin ja asukkaiden mielipidekannanotot ja vaikutusväylät ovat toimivia mutta sitten on myös niitä alueita joilla on tullut esille sellaisia tilanteita että asukkaat eivät ole päässeet riittämiin vaikuttamaan omaan asumiseen

nämä ihmiset tarvitsevat ennen muuta hyvin henkilökohtaisia malleja osoittaa esimerkiksi näytön kautta tuon osaamisensa ja toisaalta sitten täydentää sitä omaa esimerkiksi pitkäaikaisella työuralla tullutta osaamista

silloin nostin esille sen että meillä on kansanedustajia kuten edustaja zyskowicz ja kanerva jotka ovat ikään kuin juurtuneet tänne eduskuntaan ja ovat osa tietynlaista eduskunnan peruskokoelmaa ja heidätkin olisi kyllä syytä saada haastattelujen piiriin

puute kohtuuvuokraisista asunnoista erityisesti helsingin seudulla haittaa jo työllistymisasteen nousua talouskasvua elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamista ja myös maahanmuuttajien asumista

arvoisa herra puhemies

valtiovarainvaliokunnassa kun käsiteltiin ensi vuoden verotusta niin kyllä selkeästi esille tuli se että se liikkumavara on kovin niukka mitä nyt on

käsittelyssä on kansalaisaloite siitä että vakaumuksen mukaan olisi mahdollisuus kieltäytyä osasta työtehtäviä eli tässä tapauksessa raskauden keskeyttämisestä

asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus hyväksyisi uuden korkotukilainan jos ehdotetussa laissa säädetyt edellytykset täyttyvät

arvoisa puhemies

mutta tietysti jonkinlaisia rajauksia on jo olemassa sillä jos puhutaan esimerkiksi tämäntyyppisistä nimistä joihin edellä viittasin eli maakuntien nimistä taikka kuntien nimistä taikka muista vastaavista perinteisistä historiallisistakin maakunnallisista nimistä niin niistä ehkä niitä löytyy

ilman poikkeuslupaa loppiaisena helatorstaina helluntaina ovensa voivat siis pitää avoinna pienet kaupat kioskit huoltamot ja jotkut haja asutusalueiden kaupat ja muille partureille ja kampaamoille mukaan lu kien aluehallintovirasto voi myöntää poikkeuslupia erityisestä syystä esimerkiksi liikkeen sijaintiin matkailuun tai yleisötapahtumiin liittyvän kysynnän perusteella

sen takia on perusteltua että nyt otetaan uusia keinoja rakentamisen ja vuokra asuntotuotannon lisäämiseksi

on hyvä että näitä nuorten aikuisten osaamisohjelmassa syntyneitä ja hyviksi havaittuja käytänteitä otetaan käyttöön nyt myös tässä eli pyörää ei kannata keksiä uudestaan vaan mennään näillä samoilla metodeilla eteenpäin ja pidän arvokkaana sitä että tämäntyyppisiä esityksiä tässä vaikeassa työllisyystilanteessa tehdään

totta kai täytyy myös muistaa se että tämä on täyden omistusasumisen ja vuokra asumisen välimuoto ja siihen tietyllä tavalla ei voikaan soveltaa samoja säädöksiä kuin silloin kun asukas on täydellisesti omistamassa omaa asuntoaan

kuuntelin tässä valiokunnan mietinnön esitelleen puheenjohtajan puheenvuoron ja luin myös tuon valiokunnan tekemän työn ja täytyy antaa kyllä valiokunnalle kiitosta varsin perusteellisesta ja hyvästä työstä missä on käyty läpi asiaa monesta eri suunnasta

ensi vuoden veroasteikko sekä tuloverotus heijastelevat niukkaa veropolitiikan liikkumavaraa ja toisaalta tarvetta sopeuttaa julkista taloutta etupainotteisesti

meillä tällä hetkellä joka kolmas kaikista vuokra asujista asuu itse asiassa yksityisiltä vuokratuissa asunnoissa ja yli puolet yleisen asumistuen saajistakin asuu vapaarahoitteisissa asunnoissa

oletteko tuon lähetekeskustelun jälkeen nostaneet esille sen että myös tällaisia pitkäaikaisia kansanedustajia voitaisiin hyvin haastatella jo siinä vaiheessa kun he edelleen jatkavat merkittävää valtiopäivämiestyötään

tämä suomalainen luottamushenkilömaksujärjestelmä on ehkä jossain määrin ongelmainen

mutta on aivan totta että lähiruoka ei ole aivan helppo asetella

pidän kuitenkin itse tärkeänä että jatkossa huolehditaan siitä että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat riittävät ja myös siitä että asuminen pysyy kohtuuhintaisena ja myös siitä että ei pääse tapahtumaan ainakaan sentyyppisiä tilanteita että nämä asunnot siirtyisivät jollain tavalla muuhun käyttötarkoitukseen kuin mihin ne on aikanaan aika vahvastikin yhteiskunnan voimavaroin tuettuna rakennettu

mutta ensi vuoden verotuksessa on sekä kiristäviä elementtejä että myös verotusta keventäviä elementtejä ja ennen muuta niin kuin olemme pitäneet esillä ennen vaaleja ja vaalien jälkeenkin pääpaino näissä toimissa pitää olla työn verotuksen keventämisessä niin että kaikissa tilanteissa työnteko olisi aina kannattavaa

arkiliikunnan liikalihavuudesta aiheutuvan diabeteksen ympärillä ja muiden sairauksien ympärillä ja useassa eri kohdassa

kuntaliitto on sitä myös omissa arvioissaan esille nostanut ja todennut muun muassa sen että muihin maihin verrattuna tämä meidän mallimme poikkeaa muun muassa siinä että se ei perustu lakiin vaan on tällainen luottamushenkilöiden omaan sopimukseen perustuva järjestelmä

asukkaat valittaisiin korkotukilaina aikana sosiaalisin perustein ja asuntojen luovutusta säänneltäisiin

suomessa ruokaa voidaan tuoda kauempaa ja toisaalta voidaan ajatella että onko lähiruokaa sitten vaikkapa rajan eteläpuolella tuotettu joka on kilometreissä lähempänä

palautetta asiasta on tullut runsaasti myönteistä eli kansalaisaloitetta puoltavaa mutta myös varsin paljon sitä vastustavaa

lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen kävi varsin laajasti tämän esityksen läpi ja sen perustelut ja yksityiskohdatkin

mitä sitten kohtuuhintainen vuokra asuntotuotanto on niin yksi aika hyvä määritelmä siihen on se että ihmiseltä ei saisi mennä yli neljännestä käteentulevista tuloista asumiskustannuksiin

itse olen tämän valiokunnan antaman perusteellisen selvityksen jälkeen tullut siihen lopputulokseen että kansalaisaloite on hylättävä

kysehän on vain pääasiassa tuosta euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämiseksi ja menetetyksi tuomitsemiseksi euroopan unionissa sen voimaanpanosta suomessa mutta tuohon käännetyn todistustaakan osuuteen eduskunnan lakivaliokunta paneutui myös laajemmin ja itsekin aikanaan lakivaliokunnassa olleena nämä asiat luonnollisesti ovat kiinnostaneet ja näin ollen tätäkin seurasin

itse en koe sitä näin että se olisi tällainen kilometrillinen kysymys niin kuin kysyjä ystävä hyvin tietää että siitä ei ole kyse

makeisveroa on aiheesta kritisoitu muun muassa siitä että se jätti aikanaan ulkopuolelle paljon sellaisia tuotteita joita ehkä olisi samoilla perusteilla toki aika kevyillä perusteilla voinut kohdella samalla verolla

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

mutta minun mielestäni ennen muuta pitäisi päästä eroon siitä että harhaanjohtavasti käytetään näitä nimiä hyväksi

arvoisa puhemies

uusi korkotukimalli ei sisältäisi lainansaajan toimintaa rajoittavia yleishyödyllisyysrajoituksia ja tämän tavoitteena on se että saisimme entistä enempi uusia rakentajia tekemään kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa

olen edustaja niikon kanssa hyvin samaa mieltä

kokoomuksen pitkäaikainen lähes ikiaikainen veropolitiikan sininen lanka on ollut se että työ laitetaan aina kaiken etusijalle ja niin laitetaan tässäkin ensi vuoden talousarviossa

ympäristövaliokunta on asuntopoliittista toimenpideohjelmaa tarkastellessaan ilmaissut laajemminkin huolensa kohtuuhintaisen asumisen tavoitteiden toteutumisesta sekä omistusasumisen että vuokra ja asumisoikeusasumisen osalta erityisesti helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa ja kyllä tämä on yksi keskeinen asia jota varmasti pitää hallituksen edelleen seurata ja olla valmis myös toimenpiteisiin kun tulee sellaisia esityksiä joilla aidosti voidaan vaikuttaa asumisen hintaan

arvoisa puhemies

hyvä että sitä nyt ammattikouluun tuodaan mutta onhan tässä huima ero

nimenomaan minä peräänkuulutin sitä että eussa kun olemme yhteisessä euroopan unionissa niiden pelisääntöjen pitäisi olla samanlaiset kaikille toimijoille kaikille valtioille ja eri valtioissa oleville yrityksille

esimerkiksi keksit jätettiin veron ulkopuolelle mutta sen sijaan maustamattomat ja maustetut kivennäisvedet asetettiin tämän veron piiriin

nyt annettujen katsastustoiminnan uudistamista koskevien lakiesitysten tavoitteena on lisätä katsastuspalveluiden tarjontaa ja saatavuutta

arvoisa puhemies

on hyvä varmasti tässä työssä myös sitten pohtia näitä epäkohtia joita esille on noussut joista yhtenä tämä varsin erikoinen että ilmoituksessa pitää lukea kuka tuon ilmoituksen on maksanut

olisi ollut tietysti hyvä että sivistysvaliokunnan puheenjohtaja olisi kertonut tai esittelevä ministeri opetusministeri kiuru olisi ollut täällä paikalla kertomassa miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty

tämä uusi ara välimalli toivottavasti tulee tuomaan lisää vuokra asuntoja olen itse asiassa siitä aika vakuuttunut ja viime päivien tiedot kertovat siitä että rakentamista on tulossa

arvoisa puhemies

vero on johtanut siihen että nyt osa makeisista on muutettu kekseiksi ja näin tuo vero ei niihin kohdistu ja keksihyllystä löytyy samat tuotteet sitten edullisemmin

meillähän on vanha toteamus että syytön kunnes toisin todistetaan ja tämä tietysti pitää paikkansa myös tämän uudistuksen jälkeen

nämä kevennykset tulisivat niin työtä tekeville kuin eläkeläisillekin ja ne ovat varmasti sellaisia mitä toivottavasti kaikki haluavat tavoitella niin työmarkkinajärjestöissä työnantajat kuin työntekijät ja me kaikki poliitikot ja uskon että niistä hyötyvät ja niitä odottavat myös kaikki suomalaiset

mutta ehkä edustaja kettunen on sitä mieltä että suomi ei tarvitse patrian kaltaista yritystä antaa mennä vaan työpaikat ja työttömyyskortistoon väki sieltä

kun islannin ilmavalvontaharjoitusta käsiteltiin niin tuntui että se on jo ylitsepääsemättömän vaativaa

arvoisa puhemies

tällä tavoin esimerkiksi kunnat ja muut julkisyhteisöt voittoa tavoittelevat yksityiset yritykset aran nimeämät yleishyödylliset asuntoyhteisöt sekä erilaiset kolmannen sektorin toimijat voisivat olla lyhytaikaista korkotukilainaa saavan kiinteistöyhtiön omistajia

valiokunta oli erittäin huolestunut myös siitä että omaehtoisessa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa menoleikkaukset ovat toiminnan laajuuteen nähden hyvin merkittäviä

olen edustaja kerolan kanssa samaa mieltä että on tärkeää huolehtia siitä että suomessa kehitystä ei viedä nuorisokoulun suuntaan mistä on erittäin huonot kokemukset muun muassa ruotsista

itse pidän oikeudenmukaisena ja järkevänä sitä että pieni ja keskituloisten verotusta kevennetään siellä missä rahaa eniten tarvitaan autetaan heitä

kysyisin puolustusministeriltä oletteko te sitä mieltä että tämä islannin ilmatilavalvontaharjoitus on vaativinta mitä suomi voi pohjoismaisen yhteistyön nimissä tehdä

toivotaan että pystymme saamaan myös tontteja asuntorakentamisen käyttöön niin että voisimme tuohon krooniseen asuntopulaan myös tällä työkalulla tehokkaasti puuttua

niin kuin tässä aiemmin on tuotu esille on tarpeen katsoa huolella läpi erilaiset mahdolliset porsaanreiät nyt valiokuntakäsittelyssä mutta itse pidän sitä erittäinkin tervetulleena että tänne tullaan töihin

arvoisa puhemies

eli siitä ei ole kyse vaan niin kuin edellä tuotiin esille tietyissä tilanteissa mahdollisen rikoksen kautta saadun omaisuuden alkuperän esittämis tai todistamisvelvoite olisikin tuomitulla tai syylliseksi todetulla

tämä on aiheuttanut myös pienelle maatilojen jäätelötuotannolle erikoista kohtuutontakin rasitetta

edustaja kettunen on varmasti sitä mieltä että suomi ei tarvitse sakon tyyppistä toimijaa antaa mennä vaan ihmiset työttömyyskortistoon

ministeri gustafssonille pitää antaa kiitosta siitä että perusopetus paremmaksi hanketta jatketaan ja luokkakokoja halutaan perusopetuksessa pienentää ja myös siitä että nyt otamme käyttöön nuorisotakuun ja ministeri arhinmäkeä siitä että urheiluun ja liikuntaan panostetaan tässäkin tilanteessa erittäin paljon rahaa

niin kuin valiokunnan jäsen edustaja kärnä edellä totesi kiirehdimme myös valiokuntana hallituksen asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita kehittää nimenomaan asumisoikeusjärjestelmän asukasvalinnan toimivuutta niin että se ottaisi huomioon muun muassa asukasvalinnan kohdentumisen asunnontarpeen mukaan sekä sitä että hallitus selvittäisi asumisoikeustalojen riskienhallinnan kehittämistä

kyllä kauppa on erittäin tärkeässä roolissa maamme kasvun tukemisessa ja on tärkeää että paikalliset palvelut pystytään turvaamaan ja siinäkin tällä kasvavalla turistimäärällä on merkittävä vaikutus

työssäoppiminen on kyllä vähän kaksipiippuinen asia

tukimallin reunaehtojen tulisikin olla sellaiset että ne varmuudella kannustavat toimijoita toteuttamaan hankkeita valtavan vuokra asuntotarpeen vallitessa

minä kannatan sitä että suomalaisilla yrityksillä on samanlaiset pelisäännöt ja mahdollisuudet toimia kuin muilla eurooppalaisilla yrityksillä

tabermann kyllä haaste työurien pidentämisestä on meidän kaikkien yhteinen jos haluamme turvata lapsilisät eläkkeet ja peruspalvelut tulevaisuudessakin

arvoisa puhemies

täällä edustaja harkimo toi esille urheilujuomat ja tämä lakialoite jonka edustaja kanerva on jättänyt nosti esille näitä juomia joilla on terveysvaikutteita

arvoisa puhemies

se koetaan usein hankalaksi että löydetään näitä työssäoppimispaikkoja ja toisaalta työpaikoillakin se on iso haaste kun nuoria tulee ja sen takia tätä pitää kyllä vakavasti seurata ja kyllä siinä tällainen tietynlainen ilmaisten töiden markkina ajattelukin välillä tuntuu esille päätään työntävän

eli ensin täytyy todeta tuo syyllisyys ja sen jälkeen tuo käännetty todistustaakka koskisi vain tätä omaisuutta tiettyjen rajausten mukaisesti

kyllä se on enempikin poliittinen ja tahdon kysymys

mutta nyt täytyy muistaa että tässä keskustelussa muun muassa edustaja kontulan puheesta saa sellaisen kuvan että tämä päätös tekisi jollain tavalla avoimen valtakirjan aseviennistä israeliin

minun mielestäni tämä on oikeudenmukaista ja perusteltua tällaisessa vaikeassa tilanteessa että kaikki otetaan talkoisiin mukaan

se on yksi aika oleellinen kysymys tässä

ensi vuonna merkittäviä muutoksia tulee myös siihen että pienituloisille pieni ja keskituloisille jää enemmän rahaa

tuntuu siltä että keskusta kannattaa ainoastaan viiden valtuuston puheenjohtajan mallia jossa jokaisella alueella pitää olla viisi valtuuston puheenjohtajaa ja vähintäänkin saman verran johtajia